tuolloin verojaoston puheenjohtaja sampsa kataja kokoomuksesta paljasti hallituksen ja kokoomuksen suunnitelmat

tätä vasten on hyvin mielenkiintoista se että näihin poliittisin perustein tapahtuviin virkanimityksiin ei tässä maassa kukaan uskalla puuttua ja toivoisinkin että näihin poliittisiin virkanimityksiin kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota

meidän pitäisi saada kunnallisiin osakeyhtiöihin oma lainsäädäntö joka takaisi sen että päätöksenteko ja tiedonsaantioikeus olisi kuntalaisilla turvattu

valtio ryhtyi ostamaan konsulttipalveluja ja järjestelmiä yksityisiltä yrityksiltä ja todella nämä järjestelmät eivät olleet yhteensopivia

palveluja järjestettäessä kunnan olisi otettava huomioon muiden muassa yhdenvertaisen kohtelun ja syrjinnän kiellon vaatimukset mutta näin ei tässä tapauksessa ollut toimittu

tarkastusvaliokunta on nostanut mietinnössään esille useita hälyttäviä tapauksia joissa taloudelliselta arvoltaan suuria julkisia hankintoja on tehty suorahankintoina ilman asiaan kuuluvaa kilpailuttamista

minusta sinne olisi pitänyt ohjata vain kaikki suuret ja todella merkittävät kampanjat joissa on käytetty rahaa ja joissa näitä rahan alkulähteitä on syytä tarkemmin selvittää koska onhan itsestäänselvyys että sillä on merkitystä kuka lahjoittaa vaalikampanjoihin rahaa

tämä tarkoittaa sitä että asumisen kustannuksiin on tulossa merkittävä kiristys joka heijastuu suoraan kaikkien omistus ja vuokra asujien talouteen

on totta että suomen valtion on tehtävä huomattavia lisäsäästöjä jotta emme elä tulevien sukupolvien kustannuksella

elikkä päätöksenteon näissä kunnallisissa yhtiöissä pitäisi olla avointa ja julkista koska siellä käytetään valtavia summia kuntalaisten rahoja

saamenkielisten epätasa arvoinen asema verrattuna suomen ja ruotsinkielisiin ei ole hyväksyttävää joten tällaista ei saa jatkossa tapahtua

olen aina ollut sitä mieltä että verot pitää määrätä kansalaisen maksukyvyn mukaan joten en ole valmis nielemään tätä kiinteistöveron korotusesitystä jota nyt käsittelemme

perussuomalaiset ovat esittäneet useita vuosia sitä että kansaneläkelaitokselle siirrettäisiin omaishoidon tuen maksaminen

mitä useammissa vaaleissa sama henkilö saa samoilta lahjoittajilta kymmeniätuhansia euroja niin sen suurempi kiitollisuudenvelka siinä syntyy

hämmästyttävää on myös se että palvelusopimuksista ei ole aina tehty asiaan kuuluvia hankintapäätöksiä vaikka hankintojen kokonaisarvo on ollut useita satojatuhansia euroja

jo nyt on tullut paljon kentältä palautetta jonka mukaan pienituloiset eläkeläiset joutuvat tinkimään ruuasta ja lääkkeistä

tämä hallituksen lakiesitys jatkaa parin viime vuosikymmenen kovin pehmeää kriminaalipoliittista linjaa jossa todellinen keskeinen motiivi on pakonomainen tarve säästää vankilakustannuksiin meneviä valtion varoja olipa tulos suuren yleisen turvallisuuden kannalta mikä tahansa ja olipa heikentävä vaikutus rangaistusuhkien yleiseen ennalta ehkäisevään vaikutukseen mikä tahansa

on erittäin tärkeätä että nyt pyritään tähän ongelmaan edes hieman puuttumaan ennen kuin se ihan totaalisesti on päässyt riistäytymään käsistä

omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä ja siitä pitäisi maksaa samanlainen korvaus riippumatta siitä missä kunnassa hän asuu

hyvin todennäköistä on että myös kuunnellaan lainsäädäntötyössä ja budjettityössä sitten näitten rahoittajien toiveita koska eihän tämmöistä ilmaista rahaa ole olemassakaan

oikeusasiamiehen kertomuksessa todetaan kuinka monissa asiakirjajulkisuutta koskevissa kanteluissa on ollut kysymys tietopyyntöä koskevan asian käsittelyajasta

vuosi sitten täällä kerrottiin jopa kuinka kiinteistövero koetaan harmittavaksi veroksi sen tähden että se vero maksetaan erillisellä laskulla ikään kuin ihmiset eivät osaisi lukea verotuspäätöksiä johon on pistetty kaikki ansiotuloverot pääomatuloverot kunnallisverot kirkollisverot yle verot ynnä muut vastaavat ja sitten sinne olisi piilotettu se kiinteistövero ja sitä ei tarvitsisi sitten maksaa erillisellä laskulla

nimittäin on paljon vanhoja ihmisiä jotka eivät lähde hakemaan toimeentulotukiluukulta rahaa vaikka heillä siihen olisi oikeus

valtiota valitettavasti on päästy rahastamaan ihan turhaan

käsittelyajat ovat saattaneet olla jopa viisi kuukautta

täällä käytetään edelleen vakuus termiä

tieto ja osaaminen olisi pitänyt ylläpitää valtionhallinnossa itsellä

siinä rakentajien huolimattomuus pienen yksityiskohdan toteuttamisessa eli vesiputken liitoskohdan kiristämisessä aiheutti merkittävät vauriot asunnolle neljän kuukauden asumisen jälkeen

lain mukaan viranomaisten on käsiteltävä tällaiset asiat viimeistään kahden viikon tai tietyin edellytyksin viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnöstä

esimerkiksi saksassa ilman pätevyyttä tehtävästä työstä maksetaan pientä korvausta mikä houkuttelee myös nuoria mukaan auttamaan ikäihmisiä

ja kun isoista rahoista puhutaan niin ei pitäisi olla semmoisia utopistisia arvioita siitä että suomi joskus jotakin näistä tukipaketeista tulisi oikeasti saamaan

yhteiskuntarauha ja järjestys ovat kuitenkin saaneet säilyä jo vuosikymmenten ajan

peräänkuulutankin hallituspuolueille sitä että pitäisi muistaa pitää mielessä oikeus ja kohtuus että ihmiset kykenevät lääkkeensä ostamaan tässä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

arvonlisäveron korotus on hankaloittanut huomattavasti kampaamoalan toimintaa joka on taistellut kaksi vuotta arvonlisäveron korotuksen jälkeen

kuka valtaa todella käyttää

arvoisa puhemies

kyseisenä vuonna keisari aleksanteri ii vieraili suomessa muun muassa helsingissä ja hämeenlinnassa johon hän matkusti vastavalmistunutta maamme ensimmäistä rautatieyhteyttä pitkin

kiire on ongelma numero yksi mutta myös rakennusprojektiin osallistuvien suunnittelijoiden toteuttajien ja valvojien asenteissa on hyvin paljon parantamisen varaa

täällä eduskunnassa puhutaan hyvin yleisesti siitä että kun syksyllä saksan vaalit ovat ohi niin silloin ryhdytään näitä ongelmamaiden lainoja leikkaamaan

yhteisten asioiden hoidon pitää olla läpinäkyvää kaikille joten tietoa on saatava kaikilta viranomaisilta asiallisesti ja ripeästi

suomen hiusyrittäjien toiminnanjohtaja on julkisuudessa arvioinut että tämän korotuksen jälkeen pelkästään etelä suomesta on lopettanut yli tuhat alan ammattilaista eli parturi kampaamoa

onko ajateltu sitä että nämä työttömät voisivat myös mahdollisesti osallistua vapaaehtoistyöhön vanhainkodeissa

arvoisa puhemies

on tarkoitus että kuntalaiset maksavat kunnallisveroa ja kiinteistöveroa ei ole tarkoitettu kuntien talouden paikkaamiseksi

vaikka vierailun päätarkoitus saattoi alun perin olla sotajoukkojen tarkastaminen merkittävimmäksi saavutukseksi osoittautui lopulta valtiopäivien saaminen suomeen yli puolen vuosisadan tauon jälkeen

on erittäin tärkeätä että nämä verotiedot tulevat nyt julkisuuteen aikaisempaa laajemmassa muodossa ja erittäin tärkeätä on myös se että käydään julkista keskustelua näistä veroparatiisiyhtiöistä jotka erityisesti näitten terveyspalveluyritysten kautta ovat paljon saaneet julkisuutta osakseen

vallanpidon läpinäkyvyyttä hämärtää se että suomessa on jo pitkään ollut valloilla kehitys jossa valta valuu kansalaisten käsistä pienten piirien käsiin

eli se tarkoittaa sitä että tulemme menettämään suuria summia rahaa aika nopeassa aikataulussa ja tuskinpa näemme tulevaisuudessa yhtään mitään näistä tuottojenvaihtosopimuksista niin että vaikka on suuria summia liputettu niin ei todellisuudessa tulla saamaan sitä hyvää mitä on hehkutettu

he voisivat ulkoiluttaa vanhuksia tai lukea lehtiä kirjoja heille

olisi toivottavaa että oikeusministeriön lainvalmistelussa edes muodon vuoksi tuotaisiin esiin näitäkin nykyiselle kriminaalipolitiikalle kovin toisarvoisia tavoitteita

ennen kaikkea tässä huolestuttaa se kun näitä suomalaisia työpaikkoja on valunut niin paljon ulkomaille

nyt kun hallitus on leikannut kaikilta kunnilta valtionosuuksia viimeisten vuosien aikana niin on selvää että kunnilla on sitten heikompi tilanne ja sitä heikkoa taloustilannetta paikataan korottamalla kunnallisveroprosentteja ja nyt myös näitä kiinteistöveroprosentteja merkittävällä tavalla

arvoisa ministeri mitä te aiotte tehdä sen suhteen että rakennusaikoja saataisiin pidennettyä siten että myös rakentamisen laatu paranisi ja aiotteko tehdä jotakin sen eteen että rakennusten kahden vuoden takuuaikoja pidennettäisiin viideksi vuodeksi ja kosteusasioitten kohdalla kymmeneksi vuodeksi

heikoista ajoista huolimatta näitä alan konkursseja on ollut suhteellisen vähän johtuen siitä että nämä yrittäjät lopettavat toimintansa ennen kuin mennään pahasti pakkasen puolelle tässä liikevaihdossa

arvoisa herra puhemies

onko tätä puolta ajateltu vapaaehtoistyön puolella

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on todella torso

arvoisa puhemies

tulemme äänestämään sen hylkäämisen puolesta

noista ajoista meitä muistuttavat muun muassa ritarihuone jossa valtiopäivät pidettiin sekä senaatintorin keskelle pystytetty aleksanteri iin patsas

sitten olisi keskeistä että näitä ulkomaalaisia yrityksiä saataisiin mahdollisimman paljon sijoittamaan suomeen kuten olisi myös tärkeää se että suomalaiset yritykset alkaisivat suosia nykyistä enemmän investointeja kotimaahan eli tekisivät tällaisia isänmaallisia investointeja

mutta itse olisin kaivannut muutosta vielä lähemmäksi sellaisen tavallisen kansalaisen tilannetta jonka määräaikainen työsuhde päättyy

lakiehdotuksen perusteluissa lain kustannusvaikutusten osalta todetaan että lisätyötä kyllä rikosseuraamushenkilöstölle aiheutuu mutta valtiolle ei aiheudu lisäkustannuksia koska lisätyöt voidaan järjestää jo olemassa olevien henkilöstöresurssien niin sanotulla uudelleen kohdentamisella

arvoisa puhemies

julkisia virkoja läänitetään ja jaetaan poliittisten puolueiden ja erilaisten hyvä veli verkostojen kautta

jos tällaiset hankinnat olisi tehty yksityisessä yrityksessä olen varma että vastuullinen henkilö olisi saanut potkut yrityksen ja omistajan rahojen holtittomasta käytöstä

kansalaiset tuntevat epäluuloa ja suurta huolta siitä että venäläisomistajia tulee naapuriin ostamaan meidän maitamme

suomessa pitäisi tällä hetkellä suosia erityisen paljon yksityisyrittäjyyttä pieniä yrityksiä niiden toiminnassa joten kaikenlaisia keinotekoisia rakenteita pitäisi purkaa heidän kohdallaan ja ennen kaikkea tätä arvonlisäveroa olisi syytä helpottaa näiden yrittäjien kohdalla

sen me kaikki tiedämme

hienoa että nykyinen hallitus on ryhtynyt tilkitsemään näitä veronkierron laillisia muotoja

ne rikkovat säädettyjä virkojen kelpoisuusvaatimuksia ja nimitysperusteita sekä yhdenvertaisuussäännökseen perustuvaa suosinta ja syrjintäkieltoa

mielestäni olisi voitu harkita sellaista vaihtoehtoa jossa kansanedustajan työstä maksettaisiin todellakin palkkion sijasta palkkaa kuten pormestaritkin saavat

kysymys ei ole pelkästään kiinteistöveroprosentin korottamisesta tätä ennen on korotettu näitä kiinteistöjen verotusarvoja merkittävällä tavalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä ennen kaikkea olisi olennaista se että kun suomalaiset ovat tehneet maakauppoja karjalan alueella niin siellä itärajan takana sovelletaan jatkossa erilaisia rajamäärityksiä

kun euromaiden kriisi alkoi kolme vuotta sitten perussuomalaiset vetosivat juuri euroopan unionin perussopimukseen joka kieltää tällaisen yhteisvastuun muiden maiden veloista

oli erittäin mielenkiintoista kun tässä muutama vuosi sitten sain osallistua vaali ja puoluerahoitusta selvittävän työryhmän työskentelyyn tässä kuuluisassa tarastin työryhmässä

hallituksen esitys siitä että tätä lautamiesten lukumäärää vähennetään yhdellä lautamiehellä on ihan kannatettava

mielestäni on syytä pohtia vakavasti myös julkisen sektorin virkamiesvastuulla toimivien henkilöiden todellisen vastuun toteuttamista käytännössä jotta toimintatavat tervehtyisivät

ansioitunut ja etevä laintuntija jacob söderman on todennut julkisuudessa että kyseessä on pohjimmiltaan rikos ja että oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen pitäisi tutkia yksi poliittinen nimitys perusteellisesti

hyvällä syyllä voidaan kysyä ostavatko suurimmat vaalirahoittajat itselleen mieluisaa lainsäädäntöä

suomeksi sanottuna tämä mitä todennäköisimmin tarkoittaa että entisillä henkilöstöresursseilla hoidetaan sekä entiset työt että valvotusta koevapaudesta vastedes ennakoidut lisätyöt

muutama päivä sitten sain kansalaispalautetta kiinteistöverojen korotuksista

kansanedustajan työ on päätoimista eikä se ole semmoinen tavallinen luottamustehtävä niin kuin kunnalliset luottamustehtävät joita hoidetaan aina sivutoimisesti

maksetaanko yhteisistä verovaroista vaalirahoittajien yrityksille investointitukia tai muita elinkeinopoliittisia etuisuuksia valtion kuntien maakuntien ja eu tukiviidakoiden kautta

nämä ovat huomattavia summia ja olisi siinä mielessä todella tärkeätä että myös suomalaiset yritykset suosisivat näitä suomalaisia investointeja enemmän kuin ulkomaalaisinvestointeja

tällä tavalla me pystymme jossain määrin ehkäisemään veronkiertoa veroparatiisisaarien kautta johon myös hyvämaineiset vanhat suomalaiset yritykset ovat sortuneet

samaten on hyvä että lautamiesten ikärajaa korotetaan

valitettavasti meitä ei täällä eduskunnassa kuunneltu

itsekin tunnen useita lautamiehiä jotka ovat joutuneet eroamaan tästä tehtävästä jonka hyvin ovat hoitaneet ihan pelkästään ikäsyistä

tarkastusvaliokunta toteaa että sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston hankintasäännösten ja ohjeiden vastainen toimintatapa on johtanut epätaloudellisiin hankintoihin ja veronmaksajien rahojen tuhlailevaan käyttöön

siksi pitää sammuttaa että kun yksi asunto palaa niin kaikkien etu on rynnätä sammuttamaan sitä paloa

kyllä tällä keinoin saadaan maaseutu tyhjäksi kun talon myyntiarvo laskee yhä kovempaa vauhtia samalla verotuksen kiristyessä

yleissopimuksen tarkoituksena on edistää suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista

tämä helpottaisi huomattavan paljon parturi kampaamoalan yrittäjien toimintaa samaten monien muiden alojen pienyrittäjien asemaa ja toiminnan käynnistämistä joten olisi todella korkea aika ryhtyä toimenpiteisiin näiden merkittävien haittojen poistamiseksi yritystoiminnan alkuvaiheessa ja siinä vaiheessa kun tätä toimintaa kehitetään ja mahdollisesti sitten laajennetaan

myös perustuslakivaliokunta voi puuttua asiaan

tällaises ta eliittivallasta pitää päästä eroon jotta kansalaisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa saataisiin palautettua ja heidät saataisiin nykyistä enemmän osallistumaan ja äänestämään myös vaaleissa

toin nämä seikat esille myös poliittisten virkanimitysten ehkäisemistä koskevan lakialoitteeni esittelypuheenvuorossa eduskunnan täysistunnossa vuosi sitten

hän on lähettänyt jopa kirjeitä kansalaisille että haluavatko he kiinteistöveron palautuksen pankkitililleen vai postiosoitteeseensa

talousvaliokunnan mietinnössä todetaan että pankkien asiakkaiden lainanhoitovaikeuksien odotetaan kasvavan kun työttömyys kasvaa ja konkurssit lisääntyvät

he ovat olleet hyvin kokeneita ja motivoituneita työskentelemään lautamiehenä ja he ovat olleet sitten vielä eläkkeellä kaiken lisäksi niin että heillä on ollut hyvin aikaakin hoitaa tätä tärkeää tehtävää

ennen kaikkea on tärkeätä että suomalaiset viranomaiset ryhtyisivät toimenpiteisiin jotta saadaan samat pelisäännöt koskemaan sekä suomalaisia että venäläisiä maanostajia

nyt kun kaikki rivitalon asunnot ovat tulessa niin kysyisin edustaja zyskowiczilta mitkä ovat hänen lääkkeensä nyt tähän tämänhetkiseen tilanteeseen

pääministeri vanhanen johti tätä operaatiota yhdessä valtiovarainministeri jyrki kataisen kanssa

hän lähetti sitten minulle kiinteistön verotusarvosta laskelmat ja siinä laskelmassa jonka hän minulle lähetti selvästi kerrotaan jo nykyisistä korotuksista

arvoisa puhemies

kaikki voimme varmasti allekirjoittaa nämä hienot tavoitteet ja kannatamme niitä lämpimästi

jos on paljon sellaisia edustajia jotka saavat täyden työeläkkeen onko se sitten niin että jos kansanedustaja saisi palkkaa se leikkaisi jotenkin eläketuloja

kysyn oikeusministeriltä

tähän huolestuttavaan kehitykseen on saatava muutos ja toivonkin että hallitus ottaa vakavasti tarkastusvaliokunnan mietinnön ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi

pitäisikö teidänkin mielestänne oikeuskanslerin oikeusasiamiehen tai perustuslakivaliokunnan tehdä linjaus poliittisista virkanimityksistä ja niistä käytännöistä jotka suomessa rehottavat

perussuomalaisilla on ollut selkeä ja johdonmukainen linja koko ajan

silloin olisi pitänyt osoittaa jämäkkyyttä ja vedota euroopan unionin perussopimukseen

nyt kun monissa kunnissa tapahtuu mullistuksia on sote uudistus tulossa ja rahat ovat vähissä toivoisinkin että nämä hienot tavoitteet käytännön elämässä siellä kuntatasolla toteutuisivat

toivoisin että suomessa olisi parempi systeemi kuin italiassa

olemme olleet osa keisarikuntaa olemme kokeneet niin autonomian ajan kuin sortovuodet

kunnallisvaaleissa todella on pieni helpotus tehty niille joilla on hyvin alhainen tämä vaalikassa alhaiset kustannukset